suomessa meille suomalaisille molempien maamme virallisten kielten osaaminen kuuluu yleissivistykseen ja koulujärjestelmämme tehtävä on nimenomaan varmistaa meidän suomalaisten yleissivistys

ja tätä samaa arjen kaksikielisyyttä suomenruotsalaista elämää ja kulttuuria on saatava osaksi myös koulujen ruotsin kielen oppitunteja pelkän kieliopin hinkkaamisen sijaan

esimerkiksi koulun tai vapaa ajan harrastusten kautta tapahtuvaa vuorovaikutusta on ehdottomasti lisättävä jotta kielitaito myös käytännössä säilyy ja kehittyy

jotta nämä säästöt kuitenkin aidosti toteutuvat aiotulla tavalla ja kohdentuvat oikein mistä on esitetty myös pelkoja on ministeriön syytä seurata lain muiden vaikutusten ohella tiiviisti säästöjä ja niiden kohdentamista käräjäoikeuksien vahvistamiseen ja myös raportoitava tilanteesta valiokunnan edellyttämällä tavalla

jollain tavalla tuntuu että ruotsinkielinen väestö kokee että eristäytyminen on paras tapa säilyttää ruotsin kieli

lautamiesten aseman turvaaminen on ollut perusteltua ja järjestelmän on nähty olevan kantava pilari oikeuden toteutumisessa myös jatkossa

itse koen että tämä on ehkä jollain tavalla keinotekoinen ajatus ja toivon että näitä raja aitoja ja tätä eristäytymistä vältetään ja madalletaan jotta vuorovaikutuksesta tulee osa arkea

järjestelmän vahvistamisen kannalta on kuitenkin myös tärkeää että huolehditaan siitä että lautamieheksi valikoituu kyvykkäitä ja motivoituneita henkilöitä ja että lautamiesten kouluttamiseen ja lautamiestyöhön perehdyttämiseen panostetaan nykyistä paremmin

muistan myös kun ylellä aikanaan tuli osana ohjelmatarjontaa strömsö ohjelmaa ja ruotsinkielisiä uutisia niitä tuli paljon useammin seurattua

arvoisa puhemies

talkoot ovat toki varmasti jatkossakin hyvä keino ja kun siitä tulee palkkioksi koppa raikasta juomaa niin varmasti talkooporukkaa löytyy

mutta on toki meitä joitain semmoisia joilla ei välttämättä aina ole itsellä voimia tai aikaa tai osaamistakaan kaikenlaisiin korjaus ja siirtohommiin

mielestäni se että palveluala tältä osin kehittyy on perusteltua

mutta tämä nyt kohdistuu tähän muuttoasiaan ja toivon tältä osin edelleen aloitteelle positiivista kohtelua

kiurulle oikeastaan vielä täsmentäisin että tärkeitä arvovalintoja ovat olleet myös se että lautamiesjärjestelmä säilyy ja se että oikeusturva ei vaarannu

keliakia on sairautena vielä kohtalaisen nuori ja sen esiintyvyys vaihtelee suuresti eri maiden välillä

gluteeni aiheuttaa keliakiaa sairastaville ohutsuolen limakalvon tulehduksen ja suolinukkavaurion joka heikentää ravintoaineiden imeytymistä

lisäksi keliakian oireita voivat olla osteoporoosi hammaskiilteen vauriot suun limakalvomuutokset ja erilaiset keskushermosto ja niveloireet

hoidon laiminlyöminen voi aiheuttaa näiden oireiden lisäksi merkittäviä kustannuksia terveydenhuoltojärjestelmälle unohtamatta myöskään asianomaiselle itselleen aiheutuvia kärsimyksiä

edellä lueteltuja keliakiasta aiheutuvia vaivoja voidaan asianmukaisella hoidolla eli ruokavalion noudattamisella ehkäistä tehokkaasti

kaltiokumpu penäsi sitä että pitäisi mennä koko maassa johonkin ratkaisuun tai pelkäsi osittain myös sitä että johonkin ratkaisuun mennään

nimenomaan yhden ratkaisun linja ei ole se mitä suomeen tarvitaan

sitä toteutetaan muun muassa täällä pääkaupunkiseudulla kuuma yhteistyön muodossa tai muissa muodoissa jotka ovat erittäin hyviä

siinä voidaan toteuttaa sekä palveluyhteistyötä että hallinnollista yhteistyötä eri tavoin

arvoisa puhemies

kasvilta että tänne olisi pitänyt saada ehkä enemmän väkeä keskustelemaan ja pohjustamaan tätä valiokuntakäsittelyä

on järkevää ajatella että suomen kokoisessa maassa missä on hyvin erilaisia alueita ei jatkossa sovelleta välttämättä yhtä ainoaa ratkaisumallia siinä miten hallinto hoidetaan

en väittänytkään että perustuslaki säätää ruotsin opetuksesta vaan käytin tätä perustuslain kirjausta siitä että meillä on suomessa kaksi virallista kieltä perusteena sille että mielestäni jokaisen suomalaisen pitää myöskin hallita nämä kaksi virallista kieltä

osaltani näen että tähän sähköiseen asiointiin on ollut todella tarvetta jo pitkään ja lakiesitys on sen puolesta erittäin tervetullut viimeistään tässä vaiheessa kun palvelurakenteita ollaan julkisella sektorillakin rajusti uudistamassa ja tarve on kova

näillä perusteilla esitän tässä lakialoitteessa että tilanne korjataan ja korvausosuutta nostetaan vastaavanlaisten sairauksien tasolle

kainuun malli soveltuu kainuuseen sen takia että se on siellä kehitetty ja se vastaa niihin paikallisiin tarpeisiin joihin se on kehitetty

mielestäni kuuluu yleissivistykseen että kieliä osataan

kuulimme hallintovaliokunnassa asiantuntijoita ja vaikka emme tarkastelleet tässä yhteydessä kuntaliitoksia niin kuulimme kuitenkin asiantuntijoilta näkemyksiä myös kuntaliitoksista ja tuli ilmi että rajoja on myös kainuun alueella liikaa

heinonen toi esiin on tarve myös julkisella sektorilla asiointiin ilman tiettyjä virastoaikoja ja joustavasti siellä missä ihmiset ovat

tämä laki tuo myös kaivattua turvaa ja myös kaivattuja rajoja sähköiseen asiointiin ja internet maailmaan

itse koen niin että tässä osittain tämä malli myös estää sen että rakenteellisesti kuntia olisi mennyt yhteen

tähän ed

on tärkeää että voidaan asettaa rajoja ja oikeita ikärajoja joilla voidaan valvoa ja turvata myös lastemme asiointia internet maailmassa

ja tähän oikeusturva asiaan vielä sen verran että oikeusturvaa on myös se että prosessit sujuvat ja että oikeusasteet on resursoitu niin että ne ovat toimivia ja toimintakykyisiä

onko sitten kyse siitä että se ratkaiseva tekijä joka estää yhdistymisen on raha tämä valtionosuuskysymys joka tuli ed

orpon puheenvuorossa esiin tai sitten se että solidaarisuussyistä halutaan pitää kiinni siitä yhteistyömuodosta mihin on nyt menty

joka tapauksessa mielestäni tämä on hieman nurinkurista että alueen kuntien osalta tämä malli ehkä osittain torppaa järkevät kuntaliitokset

siinä mielessä näen että tämä malli on osin myös väliaikaisratkaisu eikä sen pidä olla sellainen mikä estää muun kehityksen

näen että erilaisia seutuhallintomalleja pitää varmasti pohtia mutta kysyisin myös ministeriltä tähän rahoitukseen liittyen kun kainuun alueelle joka on toki köyhää aluetta ja väestökatoaluetta ollut ja varmasti näillä perusteilla myös erityisrahoitus on perusteltua onko kuitenkaan mahdollista että näitä eri seutuhallintokokeiluja jatkossa rahoitetaan tässä määrin kuin kainuun mallia on rahoitettu

tämä on mielestäni nyt se viesti jonka toivon että kunnat ymmärtävät ettei tämä aikatauluhässäkkä mikä tässä nyt on ollut kuuden kuukauden osalta sekoita ihmisten mieltä siten että selvityksissä ei tarvitse nyt edetä

toivon että todella kunnat ovat siinä mielessä uteliaita että haluavat myös sen tiedon onko järkevää tehdä yhdistämisiä mitkä asiat olisivat kunnille edullisia tai haitallisia jos erilaisia yhdistämisiä tässä suunnitellaan

jos esimerkiksi pääkaupunkiseudulla lähdetään jonkinlaiseen metropolihallintomallikokeiluun niin olisiko tällä alueella mahdollista saada erityisrahoitus sille

jokinen että tässä nyt osittain toiset maakunnat nostetaan erityisasemaan ja itse uudenmaan alueen asukkaana ja tämän alueen edustajana näen että monissa asioissa sitä kehityspotentiaalia vastaavaa rahoitusta ei tule tänne uudenmaan alueelle mikä täällä voisi olla hyödyllistä ja jopa tarpeen

on erittäin hyvä että asumisen aiesopimukseen on nyt pääkaupunkiseudulla lisätty näitä kannustinporkkanoita ja toivottavaa on että nyt ehdollisiksi jääneet kehyskuntien porkkanat myös toteutuvat jatkossa jotta motivaatio tähän rakentamiseen säilyy korkealla ja myös että kasvun kannalta tarpeellinen infra saadaan näillä alueilla toteutettua

kiitos tästä keskustelusta

toivon että tämä keskustelu samalla lisää tietoisuutta keliakiasta ja gluteenittomasta ruokavaliosta ja lisää gluteenittomien elintarvikkeiden ja ruokien tarjontaa

itse pidän näitä hallintomalleja siinä mielessä hyvinä että näitä pohditaan koska hallintoa pitää keventää

kuntatasolta katsottuna äärimmäisen ongelmallinen tämän alueen kehityksen kannalta on nyt tämä edelleen epämääräinen metropolihallintoasia

arvoisa puhemies

sen ajoittuminen ristikkäin tämän sote selvityksen kanssa ja tähän metropoliin liittyvä byrokratia rahoitus vaalit hsln kehyskunnille kallis pakkojäsenyys joka mahdollisesti vaarantaa myös yksityistä yrittäjyyttä alueella maakuntaliiton kohtalo metropolikaavan laajuus ja niin edelleen kaikki nämä epäselvät asiat kaipaavat nyt pikaisesti täsmennyksiä ja aiheuttavat todella alueella aiheellisesti huolta

esimerkiksi helsingin seudulla täällä tuli esiin se että vantaan tai espoon kokoisissa suurissa kaupungeissa pitäisi jopa ajatella sitä että synnytettäisiin kaupungin sisälle päällekkäistä demokratiaa tai kaupunginosademokratiaa jotta ihmisten ääni paremmin kuuluisi

ensimmäinen seikka joka aina jää vähälle huomiolle on kalatalous ja erityisesti kotimainen kala

kotimaisessa kalataloudessa on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia ja on erikoista että vapaa ajankalastajat pyytävät suomessa ammattikalastajia suuremman osan ravintona hyödynnettävästä kalasta ja tämäkin saalisosuus on pienenemässä

näen että tällä alueella jos jostain hallintoa lähdetään keventämään niin ei suinkaan välttämättä pidä lähteä luomaan uutta seutuhallintoa tämän uudenmaan maakunnan sisälle vaan pitää lähteä tarkastelemaan maakuntaliiton yläpuolella ja maakuntaliittotasolla olevia toimintoja

ruokakasvatus on osa muuta kasvatusta ja on tärkeää varmistaa se että ruokakasvatukseen on riittävät opetustuntimäärät sekä riittävä ruokakasvatusta tukeva kerhotoiminta

nyt kun aluehallintouudistus juuri saatiin valmiiksi meille syntyi tämmöinen ely porras joka osittain toimii maakuntahallinnon kanssa samoissa toiminnoissa ja näkisin että esimerkiksi uudenmaan osalta olisi hyvä tarkastella sitä miten ely toimintoja ja maakuntahallinnon toimintoja voitaisiin yhdistää ja sitä kautta tuoda järkevyyttä ja vähentää hallinnon portaita tällä metropolialueella

tärkeää on myös että lapset oppivat syömään monipuolisesti erilaisia makuja

ja mielestäni on hyvä että lapsia osallistetaan myös kouluruuan päätöksiin

nythän on lasten parlamentin lapsiasiainvaltuutetun ja suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman toimesta perustettu kampanja lasten ääni lautaselle ja mielestäni tämä on hyvä ajatus kysyä lapsilta mitä he pitävät tärkeänä kouluruokailussa ja sitä kautta myös antaa lasten vaikuttaa omaan kouluruokailuunsa

pidän kummallisena sitä että esimerkiksi helsinki siirtyi kasvisruokapäivään kysymättä koululaisilta asiaan liittyen mitään

arvoisa puhemies

tämä selonteko kertoo karulla tavalla sen miten keskipainomme on noussut miten ravitsemuksellinen tasapaino heittelee miten paljon syömme tuontiruokaa ja miten huonosti pystymme hyödyntämään muun muassa lähiruokaamme

omasta mielestäni vanha kunnon valistus on yksi tärkeä keino ja on hyvä että se on tullut tässä selonteossa tulevien vuosien tavoitteina vahvasti esiin

meidän on tiedettävä mitä syömme mikä on oikein ja lisäksi meidän on syytä tietää mitä pakkaukset sisältävät

ihan tämän perusvalistustyön ja informaation antamisen siitä miten ruokaa pitäisi tehdä miten ravintoa pitäisi saada

on tärkeä eräänlainen kansalaisten perustaito että jokainen suomalainen osaa tehdä ruokaa ja tietää mikä on järkevää syömistä

arvoisa puhemies

tämän kiinteistöveron arvon nostossa on kieltämättä näitä useita epäkohtia joita tässä keskustelussa on tullut esiin

pitää olla helppoa syödä oikein

tämä lähiruokakeskustelu jota täällä on tänään käyty on hieman hämmästyttänyt

muun muassa näiden ikäihmisten asuntotonttien ja näiden rintamamiestonttien osalta on paljon huolia ja tämä kiinteistöveron nosto on tässä ajassa yksi lisätaakka monille kuntalaisille

itsekin kuntapäättäjänä olen ollut kovin ristiriitaisessa käsityksessä siitä voidaanko lähituotantoa todella kilpailutuksessa suosia tai jollain tavalla priorisoida

mutta toisaalta on huomioitava se että kiinteistöveron arvon nosto on myös kunnille erittäin tärkeää tuloa

nyt kun kunnat ovat joka tapauksessa tilanteessa että monet kunnat nostavat kunnallisveroaan ja myös omaa kiinteistöveroprosenttiaan niin tämä osaltaan edesauttaa sitä että kunnat voivat paikata sitä talouttaan sitten edes pieneltä osin

haluan myös kiinnittää huomiota siihen että yhtenä kohtana tässä selonteossa on mainittu kala ja kalan saatavuus kaupoissa mutta ennen kaikkea kouluissa ja päiväkodeissa sekä sairaaloissa on erittäin tärkeä

keskustelua on tänään ollut jo pitkään sitä on käyty pitkään ja laaja alaisesti mutta vielä tähän loppuun itämeren alueen mökkeilijänä ja kalastuksen ystävänä haluaisin käyttää puheenvuoron kalatalouden ja kalakannan näkökulmasta

jostain syystä onko se se että kalan allergisoivat vaikutukset ovat niin suuret sitä on osin vältelty mutta kala on tärkeä elintarvike raaka aine jota pitää hyödyntää jatkossa enemmän

itämeren tilan kohentaminenhan todella liittyy kiinteästi myös kalatalouden tulevaisuuden mahdollisuuksien parantamiseen ja on ollut hyvä tästä selonteosta huomata se että vaarallisten aineiden pitoisuudet itämeren kaloissa ovat yleisesti pienentyneet päästörajoitusten ja käyttökieltojen seurauksena

martti korhonen puhui täällä suomen tiestä ja mielestäni suomen tie ei voi olla vain tämä muodikas rautatie tai sitten tämä suuri on kaunista highway vaan suomen tien pitää olla myös perustiet ja perustienpitoon ja pienempiin liikennehankkeisiin pitää löytyä jatkossa rahaa

vielä lopuksi arvoisa puhemies ministeri kiinnitti alkupuheenvuorossaan huomiota ruokajätteeseen

rantakangas puhui uudesta rahoitusjärjestelmästä ja uusi rahoitusjärjestelmä voi hyvin rakentua polttoaineveroista mutta se että se rakentuisi ruuhkamaksuille ei ole kestävää

selonteosta en itse löytänyt erityisesti selitystä siihen mistä syystä ruokajätteen määrä on näin suuri mutta tältä osin olisi kyllä kiinnostavaa saada lisätietoa onko tämä jätemäärä peräisin kotitalouksista vai kenties laitoksista ja estävätkö meillä jotkin säädökset tähderuuan hyödyntämisen

kalatalouden näkökulmasta itämeren heikko ekologinen tila näkyy jo osin kalakantojen hidastuneena kasvuna kuolevuuden nousuna lisääntymishäiriöinä ja monien tärkeiden kalalajien vähenemisenä sekä toisaalta kuten olemme selonteosta huomanneet särkikalojen räjähdysmäisenä runsastumisena rannikkovesissä

kehyskuntien ihmisille ei ole perusteltua asettaa ylimääräistä veroa liikkumiselle etenkään kun joukkoliikennejärjestelmä ei toimi

toisaalta itse kun olen kovin huono heittämään ruokaa pois aina hämmästelen sitä onko meillä ruokakulttuuri siirtynyt siihen suuntaan että ruokaa heitetään enemmän surutta roskiin vai osataanko kotitalouksissa hyödyntää tähteelle jäänyttä ruokaa

itämeren osalta pidän tärkeänä että ryhdytään toimiin välittömästi sekä hyljeongelman että merimetson aiheuttamien ongelmien poistamiseksi

yhtä kaikki voisi tähän ruokajäteasiaan olla hyvä myös valiokuntakäsittelyssä kiinnittää huomiota ja miksei kun ministeri tähän on nyt kiinnittänyt huomiota tässäkin vaiheessa viimeistään sitten seuraavan selonteon yhteydessä saada vähän tarkempaa selkoa siitä mistä on kyse

mukavaa on että täällä salissa ei tänään tehdä pelkästään marginaalilakeja ja uskon että tämä numeron siirtoa koskeva laki on kohdannut useimpia meistäkin meistä kymmenestä jos lasken oikein täälläkin salissa

yhdyn myös valiokunnan näkemykseen siitä että ravinteiden poistamiseksi ja itämeren rehevöitymisongelman vähentämiseksi on tarpeen selvittää nopeasti vähäarvoisten kalakantojen laajamittaisen tehopyynnin edellytykset

ja itämeren kalakantojen eteen on kuten tässä on todettu tehtävä töitä nyt tänään eikä myöhemmin jolloin tilanteen korjaaminen saattaa olla mahdotonta tai vähintäänkin kallista

jäin kuuntelemaan tässä huolissani ed

kalmarin kysymystä onko todella niin että tämä asia on nyt tarkkaan ja huolella puntaroitu

pulliainen tuossa totesi niin varmaan on mahdollisuuksia vapaaehtoisvoimin tai yhteistuumin hyvinkin edullisin kustannuksin hoitaa näitä asioita

tuntuu ehkä vähän huonolta perusteelta jos vedotaan kalliisiin kustannuksiin eikä asioita selvitetä perusteellisesti loppuun

tämä prepaid tunnisteasia johon edellisissä puheenvuoroissa on viitattu ja sen jatkotyö on erittäin kannatettava

kuntasektorin toimintaedellytyksistä huolehtiminen on eduskunnalle ja meille kansanedustajille etenkin kun moni meistä toimii myös kunnissa erityinen kunnia asia

tästä näkökulmasta käsillä oleva esitys on erinomainen ja myös erinomaisen tarpeellinen ja osoittaa sen että hallitus pitää lupauksensa siitä että kunnille kustannusvaikutuksia aiheuttavat päätökset kompensoidaan

karvon näkemyksiin alueiden tilanteiden huomioimisesta ja niiden eriarvoisuuden huomioimisesta valtionosuusjärjestelmän laajemman uudistuksen yhteydessä tulevina vuosina voi lämpimästi yhtyä

arvoisa puhemies

mutta osaltani haluaisin kiinnittää kuitenkin huomiota siihen että tämän hallintoneuvoston kertomuksen yksi keskeinen huomio on että radio ohjelmat ja radiotoiminta jäävät kyllä tämän muun varjoon

se mitä tässä ovat edellä puhujat tuoneet esiin että televisiotoiminta ja nykyisin myös internettoiminta painottuvat kovin paljon ehkä hieman huolestuttaa itseäni kun olen radion suurkuluttaja

koen että tämä radiotoiminta kannattaisi pitää kyllä täällä hyvin esillä

haluaisin ylelle antaa kiitoksia tästä alueellisesta toiminnasta erityisesti ja tämä radion puolella on siinä mielessä huomionarvoinen asia että meillä ei esimerkiksi uudellamaalla ole lehdistöä helsingin sanomien lisäksi joka kattaisi koko uudenmaan alueen mutta radion puolelta uudenmaan uutiset ja uudenmaan aluetoimitus toimivat hyvin ja kattavasti tuovat sitä informaatiota mitä tarvitaan ja toimivat myöskin alueellista yhteistyötä edistävänä voimana

tämä sisältö ehkä osin kilpailee radio ykkösen kanssa eli ylen ykkösen kanssa ja siinä osin ehkä kannattaa miettiä miten paljon siinä sotketaan sitten näitä sisältöjä

tosiaan vielä lopuksi haluaisin kiinnittää tähän nettiviestintään huomiota onko nettiviestintä ja missä laajuudessa ylen julkisen palvelun tehtävään kuuluvaa ja miltä osin se on olennaista

on toki nämä areenat ja muut tärkeät tiedonlähteet mutta esimerkiksi näihin päiväkontakti ja muihin osioihin liittyen kuinka tärkeää on se että siellä netissä jatkuvasti on ikään kuin kilpailevaa toimintaa muun nettitoiminnan ohella

arvoisa rouva puhemies

joukkoliikenteen käytön lisääminen on toki meille kaikille tärkeä asia ja tärkeä tavoite jota kaikin keinoin pitää pyrkiä edistämään mutta ehkä liian yksinkertaisesti niin kuin ed

kuusisto edellä totesi ratkaisuksi esitetään hslään liittymistä ja nurmijärven näkökulmasta tilanne on aika lailla samanlainen kuin tuusulan

ehdottomasti meidän kannattaisi mieluummin kehittää tätä olemassa olevaa lippujärjestelmää joka perustuu tähän valtakunnalliseen matkakorttijärjestelmään eikä niin että mentäisiin tämän hsln kautta

arhinmäki ensiapukurssin käyneenä väittää että elvytys ei ole tehonnut hallituksen elvyttävät toimet ovat olleet aivan oikeita

käytännössähän sitten ei tiedetä miten valtion joukkoliikennetuet tässä kehittyvät mutta tässä järjestelmässä joka nyt on voimassa suurten kaupunkien joukkoliikennetukea on kehitetty ja lisätty